ei ylilupauksia vain reagointia siinä talouden todellisessa tilanteessa mihinkä meillä on mahdollisuuksia poliittinen ohjelma taustalla jonka vuoksi ja jota noudattaen etenemme

arvoisa herra puhemies

kiitoksia värikkäistä puheenvuoroista

toivoisin että kun tästä pääluokasta keskustellaan siinä yhteydessä voitaisiin huomioida että järjestelmän pakottavuus ei ole hyvä valinta vaan nimenomaan kyllä edustajalla pitää olla mahdollisuus valita oma avustajansa omien henkilökohtaisten edellytystensä perusteella

siltä osin on tärkeää tämmöinen suvereniteetti siinä mielessä että avustajajärjestelmä on aikanaan luotu sellaiseksi kuin on

nyt vain pitää tehdä se ratkaisu että avustajien työnkuva määritellään tähän päivään nähden ja otetaan heidät osaksi työntekijöitä niin että he myös ansiotasoltaan ja omien kykyjensä perusteella saavat palkkaa

varmasti löytyy keskimääräinen taso tai vaikka otettaisiin yksi neljäsosa alemman keskimääräisyyden määrittelyn mukaisesti mitä ovat ne avustajan normaalit työtehtävät

katsottaisiin siitä sitten tehtävänkuva joko ylöspäin taikka alaspäin

mitä edellytyksiä minkälaisia osaamisalueita on tällä avustajalla ja mitä hänen päämiehensä tai edustajansa häneltä edellyttää tai mitä he sopivat minkälaisia työtehtäviä tähän työtehtävään sisältyy

täytyy kuitenkin kompata että varmasti on niin että kun on tunnettu tiukan talouden kannattaja niin se pääluokan osalta sen lisäksi että remontti on valmistumassa on hyvä

mutta se miksi innostuin käyttämään tämän puheenvuoron on se kun tässä nyt tuli selkeästi esille että presidenttiä sinällään ja hänen toimiaan arvioidaan tässä yhteydessä

täytyy sanoa että ilahduttavaa on ollut presidenttimme aktiivinen ulkopoliittinen suuntautuminen niin että suomi pidetään kahdenkeskisissä keskusteluväleissä naapurimme venäjän kanssa

toisaalta hämmentävää on että pääministerimme ei kuitenkaan laittanut sinne kääriäisen väyrysen ja lehtomäen listalle myös presidentti niinistöä varoittavana esimerkkinä siitä että käydään tämmöistä eusta irrallaan olevaa politiikkaa

mutta minä nostan ja arvostan niinistöä aktiivisuudesta koettaa rakentaa rauhaa kahdenkeskisten hyvien suhteiden kautta ukrainan tilanteessa

se on esimerkillistä ja hyvää toimintaa

tämä hallituspohja ei ole voitto kenellekään

on turha mainostaa täällä vasemmistolaisena että olemme saaneet vasemmistolaisen hallitusohjelman

me olemme muodostaneet kuuden puolueen koalition jossa ei luvata kaikille kaikkea mutta osittain on huomioitu kaikkien puolueiden tiettyjä kynnyskysymyksiä jotta tämä on aikaansaatu

nyt hallitusvastuun ovat ottaneet ne puolueet jotka näkevät talouden tilanteen vakavuuden ja ottavat siitä poliittisen vastuun

tämä koalitio kantaa sen vastuun seuraavat vuodet ja toivotaan että se on neljä vuotta

arvoisa rouva puhemies

hallitusohjelman työllisyysosiosta pystyy se sokea reettakin lukemaan että se on kirjoitettu aidosti työnhakijoiden näkökulmasta

ja niin kuin tässä on monessa puheenvuorossa todettu edelliset tiukennuspäätökset ja niitten arviointi on ollut mahdotonta koska niitä ei ole tehty

tämä hallitus ottaa vastuun niistä ihmisistä jotka edelliset hallitukset ovat unohtaneet juhlapuheiden pidon jälkeen

tasa arvovaikutuksia tässäkään yhteydessä ei ole arvioitu ja tuntuukin että hallituksessa ei naisille anneta naisille kuuluvaa arvoa ja tasa arvoa

tärkeimmät uudistukset mihin hallitus on työllisyyden osalta sitoutunut ovat työvoimapalveluiden laadun parantaminen nuorten yhteiskuntatakuu ja pitkäaikaistyöttömien määrän vähentäminen

me olemme jokainen osanneet lukea niitä tietoja ja tiedotteita joita tulee siitä missä meidän tämänhetkinen taparikollisuuden katras on kouluttamattomien nuorten osalta

esitystä puolustelevat voivat sanoa ja toivatkin esille että työllistymiseen on muitakin keinoja kuin vuorotteluvapaa jotka ovat tehokkaampia

mutta on pakko kysyä tässäkin keskustelun yhteydessä

mitä ne sitten ovat kun samalla kertaa meiltä puuttuvat resurssit antaa riittävästi työllistäviin toimiin määrärahoja

meidän tulee tarttua siihen voimakkain keinoin ja tämä hallitusohjelma antaa siihen juuri oikeat lääkkeet sillä yhteiskuntatakuulla minkä me tuomme tällä hallitusohjelmalla

tämä järjestelmä on ollut toimiva ja nyt tämän poistaminen tarkoittaa sitä että tämäkään työllistymisen polku ei löydy niin usealle kuin se tällä hetkellä on löytynyt

arvostan toki edellistenkin hallitusten menetelmiä ja kykyä reagoida vaikka ne ovatkin kauniisti sanottuna hieman kivikautisia

siinä mielessä vasemmistoliitto on ilomielin yhtymässä siihen vakavaan ja hyvin perusteltuun sosialidemokraattien tekemään näkemykseen että tämä lakialoite pitää hylätä

mutta joka tapauksessa nyt tällä hallituskoalitiolla äänestäjien kannat muutoksen tahdosta ovat tulleet näkyviin

nostan hattua soinille joka antaa tietyille asioille kiitosta kritisoi erityisesti vasemmistoliittoa tahdottomuudesta ja takin kääntämisestä

tällä hallitusohjelmalla kuitenkin viedään suomea eteenpäin ehkäistään nuorison ja työttömyyden eriarvoisuutta tässä maassa

arvoisa herra puhemies

edustaja heikkilä pesi puhtaaksi puolueensa mikä on ihan kunnioitettavaa ja varmasti näin onkin että perussuomalaiset eivät ole olleet hallituksessa eivät vaikka vähän on koetettu sorkkaraudallakin vääntää hallituksen sisään niin ei se kelvannut

mieluummin unohdettiin omat köyhät kunnat ja vastustettiin vain eurooppa politiikkaa

kyllä kokonaisuudessaan kuitenkin asioita hoidetaan etten lähtisi aivan joittenkin yksityiskohtien kautta perustelemaan sitä miksi ollaan tässä tilanteessa kuinka näin on tehty

ehkä ennemminkin kannattaisi lähteä rakentamaan tässä

minä olen valmis rakentamaan seuraavia askeleita ja sitä seuraaviakin niin että niitä tehdään parlamentaarisesti niin kuin kataisen hallituksen aikana tiettyjä asioita esimerkiksi energia ja ilmastopolitiikan osalta yhdessä olimme tekemässä sitä

vaikka hallitus ei ole kaikilta osin onnistunutkaan ja me olemme epäonnistuneet varmasti isoissa valinnoissa kaiken kaikkiaan niin tiettyjä asioita on kyetty tekemään vaikka hallitusohjelmasta poiketen yhdessä eduskunnan parlamentaarisella valmistelulla

minun mielestä se osoittaa kyllä hallituksenkin suunnalta vaikka tässä nykyisiä oppositiopuolueita olemmekin kuitenkin semmoista valmiutta että yhdessä halutaan kehittää että tässä maassa voitaisiin parempi huominen nähdä

arvoisa herra puhemies

ensinnäkin edustaja kopra en tiedä todellakaan kuinka hyvin taustallanne tiedätte sitä mitä on ammattiyhdistysliikkeen ja kolmikantaisuuden kautta oleva sopimusyhteiskunta

ne jäykkyydet eivät työelämän kehityksessä liity pelkästään siihen että se työntekijäpuoli jota ymmärretään ay liikkeellä olisi se esteellisyys

kysymys on myös monesti siitä että yritysjohdossa ei antauduta sellaiseen tarpeelliseen vuorovaikutukseen missä pystytään sopimaan niistä asioista jotka vaikeissa tilanteissa voivat edesauttaa sen yrityksen ja henkilöstön sopeutumista vaikeaan tilanteeseen

silloin pystytään sopimaan aivan poikkeuksellisista järjestelyistä henkilöstön kesken kuinka päästään karikoiden yli

se vaatii luottamusta

luottamuksen sopimusyhteiskunnan vahvistaminen niin että se tulee yksittäisiin yrityksiin jolloin me voimme sitten sitä kautta joustavoittaa niissä vaikeissa tilanteissa mutta myös totta kai koskien koko teollisuudenalallakin olevaa kehitystä

erittäin tyytyväinen olen edustaja jaskarin puheenvuoroon joka keskittyi tulevaisuuteen ja sitä kautta niihin mahdollisuuksiin

omalta osaltani haluan edelleen muistuttaa sitä että meillä on monta kivijalkaa joille me voimme rakentaa tulevaisuutta

meiltä puuttuu teollisuuden ja koko työelämän osalta sellainen talous ja teollisuuspoliittinen ohjelma joka nivoisi meidän korkeakoulut ammattikorkeakoulut ja elinkeinoelämän yhteen samaan symposiumiin niin että me voisimme hakea samaa edellytystä ja päämäärää varsinkin vientiteollisuuden osalta mutta totta kai koko teollisuuden ja koko yrittäjyyden kannalta tärkeisiin hankkeisiin

edustaja eerola oikein toi kyllä niitä vaikutuksia mitä tällä on naisten euroon ja niin edelleen mutta muistuttaisin kuitenkin tässä edustaja eerolaa että tämä ei ole yhtä kuin pitkä kotihoito jossa hoidetaan ehkäpä muutama vuosi

tältä ajalta naiselle myös karttuu eläkettä ihan yhtä lailla kuin miehelle joka on vuorotteluvapaalla ja tällä henkilöllä on töihinpaluumahdollisuus

ja mitä tulee siihen että omaisten hoitoon tai muuhun sosiaaliseen tarpeeseen käytetty vuorotteluvapaa olisi raskasta niin minäpä uskon kyllä siihen että ne ihmiset jotka ovat ottaneet vuorotteluvapaan siitä syystä ovat varmasti kokeneet henkisesti helpotusta siitä ja tuoneet jaksamista omaan elämäänsä kun ovat pystyneet hoitamaan omaa omaistaan joka on siinä tilassa että ollaan saattohoidossa taikka on vakavasti sairastuneen omaisen hoitaminen

jos me pelaamme jääkiekkoa niin meidän pitää huolehtia siitä että vahvuuksia edelleen vahvistetaan eikä niin että jos meillä on hyvä maalivahti niin etteikö treenattaisi sitä edelleen haettaisi vain parasta hyökkääjää

on jotenkin äärettömän surullista että meillä on tämän maan metallurginen teollisuuden keskittymä satakunnassa mutta satakunnan ammattikorkeakouluyksikössä ei ole yhtään sen teollisuudenhaaran dippainsinöörikoulutuslinjaa vaan me joudumme ponnistelemaan siellä joidenkin muiden asioiden kanssa vaikka meillä on siellä jopa erään yrityksen tutkimuslaitos mikä on poikkeuksellista tällä alalla suomessa

minä toivoisin että joku hallituspuolueitten kansanedustaja sanoisi sen mikä tässä on myös se yksi säästötavoite se että yritykset haluavat tällä välttää sen etteivät he ole osallisena sellaisessa järjestelyssä jossa he ovat ansiopäivärahan ansio osan suurin maksaja koska monella vastavalmistuneella ansio osa on työmarkkinatuessa nolla tai jos siellä opiskeluaikana on tehty pieniä työsuhteita niin se ansio osa siinä ansiopäivärahassa on erittäin pieni ja siksi onkin tärkeää että pyritään poistamaan semmoinen järjestelmä tästä yhteiskunnasta joka on työnantajien maksettavissa

pienenä vastineena siihen että itse olen hurahtanut todella kovasti siihen että meidän pitää tukea pk sektorin yrittäjyyttä ja se on juuri se mikä työllistää kovasti

mutta nyt on kyllä pakko muutaman puheenvuoron pohjalta tuoda esille se että ei meidän pidä hyljeksiä suuryrityksiä

ei kaikki se panos voi olla jatkossa sitä että se viedään vain pk sektorille ja tavallaan voisiko sanoa keskustalaisittain hyljeksitään sitä suuryrityskantaa joka kuitenkin tuo sitä potentiaalia pk sektorille

nämä asiat pitää nähdä toisistaan erillään eikä saa osoittaa sellaisia vaatimuksia että suuryritykset pitää jättää

vahvuuksia pitää edelleen kehittää niitä pitää vahvistaa ja siihen liittyy se että meillä suuryritysten hyvästä kunnosta pidetään edelleen huolta

täytyy antaa myös kiitosta keskustan edustaja korhoselle joka valiokunnassa sekä täällä salissa ensimmäisessä käsittelyssä jo toi niitä kriittisiä näkemyksiä esille joita tässä kuuluu korostaakin

mutta erityisesti olen samaa mieltä koko valiokunnan kanssa siinä työskentelyssä että meillä aivan kuin hivuttamalla eu koettaisi ottaa haltuunsa kansallisen metsäpolitiikan

näyttää että meidän asiantuntemuksemme brysselissä ei riitä ja että siellä olisi tietämystä siitä mitä ovat suomalaiset metsät

vieläkin eu liittymisen ja vuosien jälkeen tuntuu kuin se metsä olisi puisto jonka joku kaupunkilainen pariisissa näkee vaan kyllä se suomalainen metsä on jopa jo saksalaisten näkökulmasta nähden aivan erilaisessa asemassa heillä kuin meillä täällä

nyt on erittäin tärkeätä niin kuin valiokunta on omassa mietinnössään tuonut esille että edellytetään erityisen metsäattasean perustamista brysseliin jotta siellä ymmärretään tämä metsäpolitiikka ja se mitä suomalaiset metsät ovat suomalaiselle elinkeinoelämälle mitä ne ovat meidän hyvinvoinnillemme ja mitä ne todellakin ovat hiilinieluna

eurooppa on unohtanut ja haluaa unohtaa joko tarkoituksella tai vahingossa sen että suomessa metsien ja metsäpolitiikan pitää olla kansallisissa käsissä

se mitä hallitusohjelmassa lukee hirvikantojen ylläpidosta ja aselupamenettely ovat kaksi täysin eri asiaa

pitää nähdä se että hallitusohjelmassa on sitouduttu siihen että me tässä maassa edelleen toimimme vastuullisesti siten että ei tulisi liikennekuolemia tai että metsätaloudelle tai muille ei tule sellaisia vahinkoja jotka ovat uhkana ihmisille tai taloudelle

metsästyslaki on toinen asia ja sen uudistamisesta voin olla edustajan kanssa kovastikin samaa mieltä että meillä ei saa olla esteellisyyttä siihen etteikö meillä luvanvaraiseen metsästämiseen ja sen harrastamiseen voisi olla myös nuorilla mahdollisuus

tämä antaa nyt sen mahdollisuuden tälle vuoropuhelulle myös ehkä seuraavaa hallitusta varten josko tällä kaudella ei lainsäädäntöuudistuksia tälle sektorille voida tehdä koska kysymys on kuitenkin kolmikantaisesta sopimuksesta ja sopimisesta mikä on erityisedellytys ja hyvä että näin on

meidän oppisopimuskoulutuksen käyttäjämäärät keskittyvät tänä päivänä lähinnä ison teollisuuden palvelukseen missä yritykset edellyttävät oppisopimuskoulutukseen tulijalta joko ylioppilastutkintoa taikka toisen asteen ammatillista tutkintoa

on hirvittävän tärkeää että me madallamme nuoren ihmisen pääsyä työelämään ei niin että hän on ensin teoreettisesti oppinut vaan että hän voi oppia työssään ammatin

eräs asia joka tuossa valiokunnan mietinnössä tuli esille oli se sama mitä on näissä meidän metsälakihankkeissa ollut

tekemiseen liittyviin toimenpiteisiin kuuluu myös näissä kaikissa niin kemeraan liittyvissä uudistamishankkeissa kuin monessa muussakin se että toiminnan pitää perustua sosiaaliseen vastuuseen

suomi tarvitsee menestyviä yrittäjiä

tässäkin mietinnössä tuotiin esille juuri se että on noudatettava tilaajavastuulain säädöksiä jotka nyt tietysti ovat tiedoksiantoon keskittyvää lainsäädäntöä mutta se nyt nivoo kuitenkin tälläkin alalla sitä harmaata taloutta niitä epätyypillisiä urakointeja joita on tehty pelkästään hankintalain perusteella

tämä maa voi pelastua vain työn tekemisellä sillä meidän pääomatuloista rikastuva vähemmistö on niin kapea että vain työllä tässä maassa voidaan pärjätä

yhtenä valitettavana esimerkkinä

paljon vasemmistopuolueittenkin puolustaman metsähallituksen toimesta on teetetty sellaisia urakoita joissa palkkaehdot eivät täyty

nyt toivotaan että tämä mietintö tulee sitten lihaksi niin että nyt ei enää pystytä meidänkään omassa isossa metsähallituksessa teettämään sellaisilla urakoitsijoilla työtehtäviä metsän istutuksen osalta etteikö niissä noudatettaisi työehtosopimuksen mukaisia määräyksiä

vaikka näin vasemmistolaisena joutuu nöyrtymään sille tosiasialle että edellinen hallitus poisti kelamaksut ja ne energiaveroina tulivat sitten meille kaikkien maksettaviksi ja nyt me olemme rakentamassa leikkurin joka leikkaa energiaintensiivisen teollisuuden energiaveroja kehtaan pystypäin entisenä metallitehtaan pääluottamusmiehenä sanoa että se valinta oli oikea

meidän tulee turvata tässä maassa suurteollisuuden mahdollisuus kilpailukykyiseen kansainväliseen globaaliin mahdollisuuteen pitää meidän työpaikat tässä maassa

mikään muu ei turvaa tässä maassa meidän metallurgista teollisuutta jota tämä hallitus erityisesti tukee sillä että meillä nyt ensimmäisen kerran kiitos pekkariselle joka itse asiassa otti esille että meillä pitää kaivosrahasto perustaa kiitos metallityöväen liitolle joka oli sitä mieltä että pitää perustaa tähän maahan rahasto joka tuottaa hyvinvointia suomalaiselle yhteiskunnalle siitä meidän malmi kaivos ja mineraalivarannosta mitä meillä on se toteutuu tämän hallituksen ohjelmassa

konkreettisella tavalla me ryhdymme niihin toimenpiteisiin että me saamme tähän maahan aidosti ja oikeasti sellaista toimintaa joka tuottaa tälle yhteiskunnalle ja meidän veronmaksajille sitä vastinetta mitä meidän maaperässä on ja se tarkoittaa että sen jatkojalostus on kannattavaa

arvoisa herra puhemies

sinne suuntautuu se leikkuri joka on energiaintensiiviselle teollisuudelle erittäin tärkeä ja joka turvaa tässä maassa työpaikat ja teollisuuden

keskustelu on päättynyt

eduskunta hyväksyy ensimmäistä käsittelyssä sisällöltään pateettlakia jotta lakiehdotus on toinen käsittely ja eduskunta kantavat minut seuraaviin suuriin haasteisiin

aivan lyhyesti

tässä lainsäädännössä mahdollistetaan poronhoitoalueiden säilyminen ennallaan ja kun me menemme noihin seuraaviin tuleviin hallituksen esityksiin niissä se oli täysin mahdotonta

täytyy sanoa että edustaja myllykoskelle tuli nyt hieman outo olo kun kertasi näitä asioita kuinka ja mitenkä tänne on kirjattu

tässä yhteydessä poronhoitoalueet säilyvät ennallaan mutta kun mentiin tukipolitiikkaan niin siellä se olikin taas täysin mahdotonta

ehkä on itse huonosti tullut kotiläksyt luettua mutta niissä kohdissa missä sillä oli erityinen merkitys me emme pystyneet tätä lauseketta saamaan sinne sisään

arvoisa herra puhemies

hämeessä kun on kasvanut lapsuutensa niin vaasalaiseenkin on verkkaisuus tarttunut ja on pakko tämä kaksiminuuttinen käyttää täältä että jos voisi käyttää muutaman sekunnin ylitte

joka tapauksessa edustaja jokisen näkemyksiin on helppo yhtyä erittäin kannatettavia ja siihen pitää olla mahdollisuus

oppisopimuskoulutuksesta jäi äsken se sanomatta että meillä on sen uudistamisen tarpeen lisäksi myös hirvittävän suuri tarve tukea pk sektorin yrityksiä siltä osin että me mahdollistamme byrokratian vähentämisen ja sitten myös sen että niille ihmisille jotka tulevat pk sektorin yrityksiin töihin mahdollistetaan työssäoppiminen

näitä asioita tuotiin valiokuntaan siinä vaiheessa kun ministeri ja virkamiehet olivat ne neuvotelleet eussa jo sille tasolla että mikäli valiokunta olisi tehnyt radikaaleja tai jonkinnäköisiä muutoksia näihin hallituksen aikaansaamiin neuvotteluihin niin koko tukijärjestelmän voimaan tuleminen olisi vaarantunut

oltiin tilanteessa ota taikka jätä

sellaisessa tilanteessa kansanedustaja joka haluaa perehtyä aiheeseen joka on hänelle hieman vieras on kyllä täysin mahdottomassa tilanteessa

pitää jostakin luoda ne resurssit jotta voidaan nähdä että se työssäoppiminen mahdollistuu siinä yrityksessä koska silloin viedään yritykseltä tuotannollisesta tuottavasta työstä resurssit jos vain edetään nyt tällä samalla järjestelmällä

kun tätä asiaa lähdettiin pohtimaan tuli semmoisia erinäisiä ihmeellisiä asioita vastaan

meidän pitää tukea pk sektoria siten että tuodaan sinne ammattiluotsit jotka tukevat sitten yhteiskunnan puolelta sitä nuoren työssäoppimista taikka olkoonkin vaikka vanhempi työssäoppija

aivan oikein meillä passiiviviljelijöitä ei kaivata vaan aktiivisia maankäyttäjiä jotka harjoittavat elinkeinotoimintaa tuottavat ruokaa suomelle mahdollistavat maatalouden harjoittamisen maaseudulla ja sitä kautta ovat osaltaan tavoitteissaan niitä jotka elävöittävät ja mahdollistavat maaseudunkin ja maaseudulla elämisen

me puhumme tässä kovasti viisaita sanoja siitä että meidän pitää huolehtia pk sektorin yrityksistä mutta uskallan kyllä nyt tässä hetkessä sanoa mitäs se kello onkaan kohta puoliyö on pakko sanoa että meidän kyllä kansallisesti pitää osata nähdä se että niihin pk sektorin yrityksiin joilla on tarkoitus edistää ja on vientimarkkinoiden mahdollisuus pitää pystyä kansallisesti enemmän satsaamaan

meidän pitää turvata meillä palvelumarkkinoilla vain kotimaahan keskittyvät pk sektorin yritykset siltä kilpailulta että meille tulee palvelualoille vain kansallisia isoja operaattoreita jotka eivät maksa veroa tähän maahan

sen verran meidän pitää kansallisesti huolehtia ja vetää se linja siten että vientiteollisuuteen satsaavat pk sektorin yritykset ovat kansallisessa kärjessä ja erityisissä tukitoimissa ja sitten on niitä toisia pk sektorin yrityksiä jotka huolehtivat palvelusektorista tällä kansallisella tasolla

aivan varmasti voi tuntua karmealta mutta huolehditaan myös siitä että meillä eivät attendot eivätkä muut sitten ryöstä meidän terveitä palvelusektorin yrityksiä nämä jotka jättävät sitten verot maksamatta tähän maahan

tällä päätöksellä tarkoitetaan sitä että eduskunnassa nyt käsiteltävänä oleva hallituksen esitys poistaa suomalaisen sotilassankarin tukien piiristä eli suomenhevosen joka nyt kuitenkin vielä eu normien ja hallituksenkin puitteissa mielletään alkuperäisroduksi

tämä on iso kokonaisuus

on hyvä että valiokunta pystyi hyvässä yhteisymmärryksessä kuitenkin kirjaamaan sinne selkeyttäviä ja erittäin paljon ohjaavia toimenpiteitä

valiokunta omassa mietinnössään lähti ohjeistamaan eri osa alueille mikä lainsäätäjälle kuuluu jatkotoimia kuinka ministeriössä asioita valmistellaan kuinka asioita jatkossa eteenpäin viedään

hallitusohjelmassa kyllä aikanaan nimenomaan tarkoitettiin sitä että passiivipellon omistajat suuntaavat niin peltoviljelyksensä että ne tulevat aktiiviviljelijöiden käyttöön

tässä edellä ja sitten totta kai edustaja jaskarinkin puheenvuorossa tuotiin kyllä esille mutta heitettiin myös semmoinen pieni varjo siihen mikä on vaikka finnveran toimintamalli

tarkoituksena hallitusohjelmalla oli edistää nuorten viljelijöiden mahdollisuutta saada peltoja enemmän käyttöönsä